ulkopolitiikan toimintaympäristössä perinteistä sotilaallista uhkaa todennäköisempiä uhkia ovat muun muassa sähkö ja tietoverkkojen sekä energiaturvallisuu den haavoittuvuus

arvoisa puhemies

talouden voimatasapainojen muutoksilla ilmastonmuutoksella sekä ruoka vesi ja energiakysymyksillä on suuri vaikutus globaalin turvallisuuden kehitykselle

työministeri poissaolos

kysymykseen joudutaan palaamaan sitten luennoi

kehityksen ja turvallisuuden välistä yhteyttä ja suomen tavoitteita kestävän kehityksen vahvistamiseksi olisi selonteossa ollut syytä linjata yksityiskohtaisemmin

meidän pitää muistaa myös että jo perheväkivallan näkeminen aiheuttaa valtavan traumaattisia tilanteita koko loppuelämäksi monille lapsille

vaikka työtä väkivallan kitkemiseksi toki on vuosien mittaan yritettykin tehdä haluan kuitenkin muistuttaa tässäkin että monissa monissa kunnissa ei ole vielä minkäänlaisia työkaluja tai ehkäisyohjelmia lähisuhde ja perheväkivallan kitkemiseksi

veronkierrosta johtuvaa pääomapakoa kehitysmaista on kyettävä hillitsemään on löydettävä uusia rahoitusmalleja ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kiinnitettävä erityistä huomiota hauraiden valtioiden toimintakyvyn vahvistamiseen

mielestäni pitäisi kiirehtiä myös sitä että koko peruspalvelujärjestelmässä koko verkossa väkivallan uhka ja sen mahdollisuus otettaisiin puheeksi ja olisi olemassa hyviä käytäntöjä ja työkaluja joilla näihin asioihin voitaisiin puuttua

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kyllä minun täytyy tähän asiaan myös nyt kommentoida kun ajatellaan kuinka paljon näitten raiskausten lisäksi on lapsiavioliittoja kehitysmaissa

niiden tutkimus ja kehityshankkeiden avulla on erittäin merkittävästi vahvistettu uutta yritystoimintaa ja luotu uusia työpaikkoja erityisesti maamme kasvukeskusten ulkopuolella

voimme vain kuvitella miltä tuntuu ihmisestä minkälainen elämänlaatu on ihmisellä joka vuosikausia joutuu eriasteisen vainon kohteeksi

poikkeusolosuhteissa korostuu huoltovarmuuden turvaaminen

vielä haluaisin sanoa että en pidä kyllä yhtään järkevänä sitä että näitä turvakotipaikkoja joita meillä asukaslukuun nähden on erittäin vähän ja meitä on huomautettukin siitä on nyt täällä pääkaupunkiseudulla muun muassa suljettu

että kyllä minun mielestäni näissä tapauksissa nyt se abortti monissa tapauksissa voisi pelastaa lapsen hengen

myös hankkeiden rahoitusehdot ovat kiristyneet ja niihin osallistuvilta kunnilta ja toteuttajaorganisaatioilta on vaadittu entistä suurempia omarahoitusosuuksia

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystyön perusrahoituksen turvaamiseksi jotta laadukas työelämälähtöinen alueellinen kehittämistyö voisi häiriöttä jatkua

arvoisa puhemies

yhteiskuntamme on keskeisiltä ja elintärkeiltä toiminnoiltaan riippuvainen sähkö ja viestintäverkkojen sekä tietojärjestelmien toiminnasta

arvoisa puhemies

tämän lain ja asetuksen tarkoitus on ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen ja säädösten selkeyttäminen ja siinä ei ole mitään moitittavaa

selonteosta puuttuu eduskunnan edellyttämä puolustusteollisuutta käsittelevä osuus

niukentuvien resurssien maailmassa suomi osallistuu aktiivisesti globaalien eurooppalaisten ja lähialueittensa turvallisuusrakenteiden vahvistamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön

tässä uudistuksessa tietenkin tämän seurauksena työ lisääntyy monin tavoin kun opetussuunnitelmat uudistetaan ja osaamisperusteisuus tulee osaamispisteiden myötä käyttöön

kannatamme pohjoismaista yhteistyötä aktiivista osallistumista euroopan unionin yhteiseen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan ja nykymuotoista rauhankumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä puolustusliitto naton kanssa

opiskelijoiden yksilöllisten reittien mahdollistaminen kasvattaa ohjauksen tarvetta ja erilaisten polkujen rakentaminen ja toteutustapojen eriyttäminen vaativat suunnittelua ja toteutukseen tietenkin lisää resursseja jos ja kun opiskelijat eivät jatkossa opiskele ryhmissä samaan tahtiin

huomautamme kuitenkin ettei verkostoituneella puolustusyhteistyöllä voi koskaan korvata itsenäistä uskottavaa puolustusta

meillä suomessa on semmoinen harhakäsitys että puhutaanpa sitten lapsista nuorista tai aikuisista kaikki oppivat samat asiat yhtä aikaa ja samaan tahtiin mutta sehän ei kyllä mitenkään pidä paikkaansa ja meillä nyt jatkuvasti nähdään siitä esimerkkejä että erityistä tukea tarvitaan kaikilla koulutusasteilla

keskusta tukee kansainvälistä yhteistyötä ja luottamuksen rakentamista eri toimijoiden kesken jotta arktisen alueen vakaa kehitys ja rauhanomainen hyödyntäminen voi jatkua

arvoisa puhemies

suomi huolehtii kansainvälisestä vastuustaan osallistumalla kriisinhallintaan

keskusta painottaa kokonaisvaltaista kriisinhallintaa joka koostuu rauhanvälittämisestä siviilikriisinhallinnasta kehitysyhteistyöstä ja humanitäärisestä avusta unohtamatta maltillisesti mitoitettua sotilaallista kriisinhallintaa

arvoisa rouva puhemies

kun rahoitus poistuu monelta ylläpitäjältä tulee sellainen tilanne että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa tämä toiminta liian kalliina

keskusta pitää välttämättömänä että kentälle lähteville tarjotaan riittävästi esimerkiksi ympäristökoulutusta ja lastensuojeluun liittyviä valmiuksia

minä haluaisin toivoa sitä että myös lastensuojelujärjestöt olisivat ennen kaikkea huolissaan siitä että meillä suomessa sijoitetaan lapsia ja nuoria aivan vääriin paikkoihin siitä on tehty erittäin runsaasti tutkimusta

tämäkin on osa tätä sinänsä hyvän nuorisotakuun toteuttamisen periaatetta ja aikuislukioita tarvittaisiin myös kipeästi tähän

sodan jälkeen naiset ovat usein perheen ainoat elättäjät yksinhuoltajina ja heillä on suuri vastuu maidensa jälleenrakentamisessa

monet nuoret aikuiset haluavat parantaa arvosanojaan päästäkseen jatko opintoihin ja kyse on tietenkin myös maahanmuuttajien mahdollisuudesta päästä opiskelemaan

suomenkin olisi löydettävä järkevä balanssi sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan välillä järkevä koordinaatio ja olen kyllä sitä mieltä että tätä rahanjakoa myös pitäisi hiukan tarkastella

on sanottava vielä siitä että tämä koko toisen asteen rakennemuutos jos oikein huonosti menee heikentää kyllä koulutuksen tasa arvoa ja saavutettavuutta ja myös laatua

kysynkin

onko tätä tarkastelua mahdollista tehdä

suomi rakentaa turvallisempaa maailmaa osallistumalla aktiivisesti monenkeskiseen yhteistyöhön pureutumalla köyhyyden perussyihin kehittämällä kansainvälistä oikeutta sekä edistämällä ihmisoikeuksia oikeusvaltiokehitystä ja demokratiaa

lopuksi haluaisin vielä muistuttaa että tässäkin operaatiossa pitää todellakin lähteä siitä että pahimpiin riskeihin on varauduttava

hallitus sanoo kauniisti kyllä tavoittelevansa kaikkien perusopetuksen päättävien nuorten mahdollisuuksia päästä toiselle asteelle ammatilliseen koulutukseen tai lukioon mutta kun esimerkiksi oppilaitosverkkoa karsitaan ja valtion ohjaus tiukkenee kuntien toimintavapauden kustannuksella tuon tavoitteen saavuttaminen on erittäin vaikeata

viisaasti hoidettu ulkopolitiikka on turvallisuutemme tae jatkossakin

tuo lukioitten karsiminen vie päteviä opettajia myös peruskoulun yläluokilta töihin muualle eli sitä kautta koulutuksen laatu heikkenee

koulumatkat sekä ammattioppilaitoksiin että lukioihin tulevat huomattavasti pitenemään ilman muuta erityisesti harvaan asutuilla pohjois ja itä suomen alueilla

työryhmän esittämä perhehoidon lainsäädännön kokonaisuudistus ei vielä tässä vaiheessa ole toteutumassa mutta nyt tehdyt uudistukset pitävät kuitenkin sisällään ehdottomasti kiireellisimmät ja tärkeimmät asiat kun sekä perhehoidon määrää että laatua halutaan lisätä

esityksen tavoite on hallitusohjelman mukaisesti siirtää sijaishuollon painopiste laitoshuollosta sijaishuoltoon eli perhehoitoon vahvistaa perhehoidon laatua ja tehdä sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä houkuttelevampaa lisäämällä tukea

perhehoitajalain ja omaishoitajalain muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian

perhehoitajalain merkittäviä muutoksia ovat perhehoitajien ennakkovalmennuksen säätäminen pakolliseksi ja riittävän tuen turvaaminen sijoituksen aikana

tuen toteutuminen varmistetaan esityksen mukaan siten että jokaista hoidettavaa varten perhehoitajalle nimetään vastuutyöntekijä

tuo on erittäin merkittävä korotus sillä perhehoitajien joukossa on erittäin paljon pelkkää minimipalkkiota saavia

näin totesi sttn haastattelema apulaisosastopäällikkö reijo väärälä sosiaali ja terveysministeriöstä ja näin asia on

tämä ilman muuta tarkoittaa sitä kuten täällä on monesta suusta tullut esille että tämä heikentää meidän kansainvälistä toimintakykyämme vaikutusmahdollisuuksiamme merkitsee myös konsuli ja kansalaispalvelujen selvää heikentymistä enkä usko ollenkaan että näillä rajuilla leikkauksilla ainakaan autettiin millään tavalla meidän turvaneuvostojäsenyyden hakemista

arvoisa puhemies

olen hämmästynyt siitä että hallitus ei vieläkään oikein ota vakavasti näitä järjettömiä veritekoja joita sekä nuoret että aikuiset ovat viime aikoina tehneet

arvoisa puhemies

pelkkä aselakien tiukentaminen ei auta aina puhutaan aselakien tiukentamisesta ellei paneuduta ihan todella ja oikeasti pahoinvoinnin syihin

aivan liian moni apua tarvitseva nuori ja aikuinen jää tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä tarvitsemiensa mielenterveyspalveluiden ulkopuolelle

pride menetelmällä toteutettu valmennus korostaa lapsen tarvetta turvallisiin ja pysyviin ihmissuhteisiin lapsen kehityksellisten tarpeiden kohtaamista sekä yhteistyön tärkeyttä

arvoisa puhemies

tämä puoli on retuperällä meillä suomessa ihan oikeasti ja ellei näihin asioihin saada parannusta ääritapauksissa saamme lukea yhä uudestaan ja nähdä näitä järjettömiä tekoja

vanhempien elämänhistoriaa ja tilannetta verkostoa menetyksiä kasvatusnäkemyksiä motiiveja ja yhteistyökykyä peilataan lapsen tarpeisiin

valmennuksessa perhe ja sosiaalityöntekijä arvioivat yhdessä sijaisvanhemmaksi ryhtymisen edellytyksiä

ihmiset tarvitsevat ihan oikeasti apua psyykkisiin ongelmiin

sosiaaliturva asioita jotka siinä piti olla mukana siellä ei näy eikä myöskään tuo tuiki tärkeä tuki sijaisperheille heidän vaativassa tehtävässään

tukimuotoja ei ole sinne erityisesti lisätty

arvoisa puhemies

nyt minua huolestuttaa erityisen paljon se että jos näihin mitoitusasioihin puututaan niin radikaalilla tavalla kuin tuossa lakiesityksessä koetetaan tehdä meillä vähenevät sijaisperheiden ja perhehoidon määrä tässä maassa entisestään

ministeri huovinen viettekö te todellakin tällä lakiesityksellä nyt taaksepäin tätä hyvin vauhtiin lähtenyttä perhehoidon kehittämistä vai katsotteko nyt sitä lapsen etua

jokainen lapsi tarvitsee perheen

nämä sijaisperheet tarvitsevat sen tuen ja he tarvitsevat myös riittävän määrän lapsia jotta he voivat jäädä pois työelämästä ja keskittyä lapsen hoitoon koska he ovat traumaattisempia paljon traumaattisempia nykyisin kuin ennen

siinä kuvataan kyllä erittäin kattavasti ongelmat eri elämänalueilla mutta ei kerrota missä järjestyksessä millä keinoilla ja millä resursseilla näitä puutteita aletaan korjata

arvoisa puhemies

me tarvitsemme erittäin kipeästi mielestäni kansallisen toimintaohjelman perus ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi omassa maassamme ja erityisesti tässä korostan ikäihmisten asemaa lasten ja nuorten pääsyä esimerkiksi mielenterveyspalveluihin

missä ovat jatkossa ne kuuluisat vahvat peruskunnat kuinka monta niitä suomessa on ja keitä niissä asuu sen jälkeen kun te runnotte läpi tuon uuden rakennelain ja pistätte tämän monivuotisen työn romukoppaan paras hankkeeseen liittyen

arvoisa puhemies

lakimuutos antaisi kunnille mahdollisuuden järjestää perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sellaisen henkilön kanssa joka täyttää perhehoitajalta vaadittavat edellytykset

ja miten kuntaremontti toteutetaan oikeudenmukaisella tavalla täällä on huudettu oikeudenmukaisuuden perään niin että palvelut eivät siellä haja asutusalueillakaan ja niissä pienissä kunnissa karkaa kymmenien jopa satojen kilometrien päähän

sijaishoitaja tulisi perhehoitajan kotiin hoitamaan perhehoitajan hoidossa olevia henkilöitä jos perhehoitaja suostuu siihen ja jos järjestely on hoidettavien edun mukaista

siinä menivät nuoret sekä vanhat samanlailla

sijaishoidon avulla parannettaisiin perhehoitajien jaksamista ja voitaisiin siten sekä vähentää että esimerkiksi vanhusten perhehoidossa myöhentää hoidettavien henkilöiden tarvetta siirtyä mahdollisesti pitkäaikaiseenkin laitoshoitoon

tämä on aivan totta